on pidetty hyvin tärkeänä sitä että rahoitus ja päätöksenteko lainsäädännöstä on samoissa käsissä joten sen takia on tärkeää noudattaa sitä periaatetta myös näissä edellä mainituissa asioissa

matkakorvausten omavastuuosuuksia korotetaan hammashoidon korvaustasoa alennetaan jonkin verran hampaiden tarkastuksesta myönnetään korvausta vain kahden vuoden välein ellei ole joitain erityisiä oireita ja kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahaa alennetaan

tällä uudistuksella on pyritty tekemään sellainen kokonaisuudistus jossa yhdenmukaistetaan vammaisetuuksien myöntökriteerejä ja parannetaan tukien kohdentumisen tasapuolisuutta

on kuitenkin hyvin oleellista että kuntoutuksessa entistä enemmän painotetaan työn ja sen kuntoutuksen yhteensovittamista jotta kuntoutus ei olisi mahdollista vasta silloin kun ihminen on työelämän ulkopuolella

kiitos erittäin hyvästä keskustelusta

suuri osa näistä suoraan kohdistetuista kysymyksistä kohdistuu peruspalveluministerin puolelle mutta itse nostan esille kolme asiaa

edustaja rossi nosti esille veteraanien tilanteen ja sen millä tavalla siellä kunnissa voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla tukea veteraaneja

tällä kaudella on viety eteenpäin sitä että kela luovuttaa nyt tiedot veteraaneista kuntiin jotta sitten tiedetään siellä kunnissa ketkä ovat veteraaneja

kuntakohtaisesti voidaan esimerkiksi lähestyä kirjeellä tai olla muuten yhteydessä tai löytää ne veteraanit jotka mahdollisesti ovat olleet esimerkiksi apujen tai muiden tukimuotojen ulkopuolella

tämä on varsin ajankohtainen ja erittäin suuri taloudellisesti iso asia

sairaanhoitopiirithän ovat hoitaneet sen vakuutusasian pääosin samalla tavalla kuitenkin niin että esimerkiksi helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri on toiminut eri tavalla kuin muut sairaanhoitopiirit ja käyttänyt tällaista yksityistä vakuutusta

koska käytäntö ei ole ollut yhdenmukainen kaikissa sairaanhoitopiireissä niin lainsäädännön muuttaminen ei siinä asiassa myöskään ole niin yksinkertaista kuin sosiaali ja terveysministeriön vakuutusosastolla vielä alkusyksystä ajateltiin

sen vuoksi siihen on nyt perustettu työryhmä jossa mietitään mitkä muutokset lainsäädäntöön pitää tehdä jotta tätä ongelmaa ei enää jatkossa ole jonka edustaja täällä mainitsi

sitten edustaja tainio kysyi alkoholista ja terveyseroista jotka liittyvät siihen ja aiheuttavat ennenaikaista eläköitymistä

se aiheuttaa niitä kahdella tavalla ensin fyysisen sairauden kautta eli sitä kautta että ihmiselle alkoholista johtuen tulee joku fyysinen sairaus mutta myös niin että alkoholista johtuen tai toisinpäin mielenterveyden häiriöstä tai sairaudesta johtuen tulee alkoholiongelmaa se on osallisena aiheuttamassa ennenaikaista eläköitymistä mielenterveyden sairauden ja häiriöiden vuoksi

erityisesti nuorilla jotka jäävät ennenaikaiselle eläkkeelle alkoholi on monesti siellä taustalla ja nuorten ennenaikaisten eläkkeiden aiheuttajana mielenterveyden häiriöt ovat suurin syy

tänä syksynä on eduskuntaan tuotu lakiesitys siitä että kuntoutus olisi ensisijainen aina ennen ennenaikaisen eläkkeen myöntämistä

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesitys korostaa vastuullisuutta maamme taloudesta samalla turvaten kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulon sekä suomalaisten hyvinvoinnin ja palvelut

menojen vähennys aiheutuu hallitusohjelman ja julkisen talouden suunnitelman mukaisten säästöjen toteuttamisesta sekä hallinnonalojen välisistä siirroista

arvoisa puhemies

kuntien rahoitusosuutta työmarkkinatuesta muutetaan ja tästä on myös työministeri ihalainen puhunut täällä temin pääluokan esittelyn yhteydessä

vastaavasti vuorotteluvapaalainsäädäntö siirretään sosiaali ja terveysministeriöön lainsäädännön ja rahoituksen keskittämiseksi samalle hallinnonalalle ja näin ollen toteutetaan periaatetta jossa valta ja vastuu ovat samoissa käsissä

näitä toimenpiteitä ovat matkojen välitystoiminnan laajentaminen koko maahan matkakorvausten omavastuuosuuksien korottaminen hammashoidon korvaustason alentaminen

hampaiden tarkastuksesta myönnetään korvausta nykyistä harvemmin myös yksityissektorilla eli siirrytään samaan käytäntöön kuin julkisella puolella jolloin tarkastusväli on kaksi vuotta

täällä on kysytty tietääkö tämä hallitus että suomessa on pienituloisia ja heikossa asemassa olevia ja köyhiä

siksi tämän hallituksen painopistealue on köyhien syrjäytyneiden ja pienituloisten aseman parantaminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen

mutta juuri niin kuin edustaja rehula sanoi me olemme erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja aivan niin kuin myös oppositio on edellyttänyt myös vaikeita taloudellisia päätöksiä on pitänyt tehdä

ja kun niitä päätöksiä olemme tehneet olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen että ne eivät kohdistu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin

edustaja jääskeläinen nosti esille erittäin tärkeän asian äsken puheenvuorossaan

päivä syyskuuta eduskunnalle esityksen siitä että ennen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä tulisi jokaisen henkilön kohdalla selvittää vielä mahdollisuudet kuntoutukseen ja paluuseen työelämään siksi että näemme että työelämästä syrjäytyminen nuorena keski ikäisenä tai vanhana on sekä yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma että myös kyseisen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta erittäin merkittävä ongelma

edustaja vehkaperä nosti esille vaikean taloustilanteen vaikean työllisyystilanteen ja ennen kaikkea vaikean perheiden taloustilanteen ja tämä on totta kai ministeriössä tiedostettu

on tehty monia erilaisia toimia jotta kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ei jouduttaisi tässä vaikeassa valtion taloustilanteessa eikä myöskään kuntien taloustilanteessa leikkaamaan ja monia sellaisia uudistuksia jotka myöskin tukevat työllistymistä

työmarkkinatuen kuntien rahoitusvelvollisuutta on lisätty kuitenkin siten että sitä on kunnille kompensoitu eli ilman rahaa sitä ei ole tehty

sillä pyritään siihen että mahdollisimman hyvin siellä missä niistä palveluista myöskin vastataan pystyttäisiin ottamaan vastuu kokonaisuudesta ja edesauttamaan työllistymistä kaikin mahdollisin keinoin

työttömyysturvaan on valitettavasti jouduttu tekemään leikkauksia mutta nämä työttömyysturvan leikkaukset on kohdennettu nimenomaan niihin suurimpiin ansiopäivärahoihin jotta kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ei jouduttaisi leikkaamaan

sitten on kysytty monessa puheenvuorossa tästä kotihoidon tuen kiintiöittämisestä ja se liittyy kyllä mielestäni hyvin oleellisesti myöskin siihen minkälaista eläketurvaa tulevaisuudessa erityisesti naiset saavat

meillähän tällä hetkellä on tilanne jossa pieniä eläkkeitä on paljon ja ennen kaikkea niitä on naisilla johtuen lyhyistä tai katkonaisista työurista

vaikka nyt tällä hetkellä olemmekin vaikeassa talouden tilanteessa niin on pystyttävä katsomaan myöskin eteenpäin miettimään asiaa kymmenien vuosien päähän ja silloin on hyvin oleellista että meillä myöskin naiset ovat osallistuneet aktiivisesti työelämään koska meillä on työelämän tuloihin perustuva vakuutuspohjainen eläkejärjestelmä jossa eläketuloa sitten kertyy sen mukaisesti kuinka paljon työtä on tehty

siitä totean että tällä hetkellä ministeriössä valmistellaan sotilastapaturmalain uudistamista ja kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturvan uudistamista johon tämä edustaja jalosen kysymys oleellisesti liittyi

tässä yhteydessä on selkeästi tunnistettu ja tunnustettu että tämä kriisinhallintahenkilöstön tapaturmasuoja ei ole riittävä ja että ne olosuhteet joissa kriisinhallintahenkilöstö tällä hetkellä maailmalla työskentelee ovat sellaisia että fyysisten vammojen lisäksi sieltä tulee jonkin verran myös psyykkistä kuormitusta psyykkisiä ja henkisiä vammoja

niihin pyritään nyt tässä lainsäädännön uudistamisessa kiinnittämään huomiota niin että entistä kattavammin voitaisiin nämä asiat ottaa sekä kuntoutuksessa että tässä tapaturmalainsäädännössä sitten huomioon

fimean toiminta on sisällöllisesti kansainvälisesti vertailtuna erittäin laadukasta ja turvallista

rahoituksen osalta fimea on joutunut samantapaisten säästötoimenpiteiden kohteeksi kuin muutkin sosiaali ja terveysministeriön alaiset laitokset

tällä hetkellä käydään muun muassa keskusteluja siitä millä tavalla tilakustannuksia voitaisiin vähentää

mutta muutoin rahoitus nyt tällä toimintamallilla vaikuttaa turvatulta

sitten edustaja palola kysyi siitä millä tavalla on yhteyttä eri hallinnonalojen välillä esimerkiksi kuljetuskustannuksissa ovatko liikenne ja viestintäministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö yhteydessä näissä asioissa

valitettavasti se ei vielä ole ollut kovin täysimääräistä mutta nyt meillä on yhteinen hanke liikenne ja viestintäministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön välillä jotta näihin mainitsemiinne ongelmiin voitaisiin puuttua

toistaiseksi minkäänlaisia päätöksiä hallituksen piirissä ei tästä asiasta ole eli ehkä julkisuudessa on hieman liian voimakkaasti tästä asiasta uutisoitu

täällähän eduskunnassa on nyt syksyllä tai loppusyksystä käsitelty lakia tai nyt ehkä muistini pätkii niin että se on jo ollut ennen tätä syksyä

joka tapauksessa lakia on muutettu niin että osapäiväinen opiskelu on nyt sairauspäivärahan aikana mahdollista mitä se ei aikaisemmin ole ollut

se on ollut osa tätä ministeriön osatyökykyiset työssä hankekokonaisuutta jossa on ollut hyvin monia erilaisia kokonaisuuksia joilla on pystytty osatyökykyisten työskentelyä ja tässä tapauksessa myöskin opiskelua parantamaan

arvoisa puhemies

työttömyysvakuutusrahaston päättävät elimet muodostuvat työnantajien ja työntekijöiden edustajista

vastaava suhteellinen korotus ehdotetaan tehtäväksi myös niin sanottujen yritysten osaomistajien ja valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksujen määriin

työttömyysturvan rahoituksen tekee erityisen hankalaksi se että työllisyyden muutokset vaikuttavat samanaikaisesti sekä menoihin että tuottoihin

työttömyysvakuutusmaksun korotus ehdotetaan tehtäväksi mahdollisimman pienenä koska maksun suuruus vaikuttaa työn hintaan ja työntekijöiden ostovoimaan

tässä suhdannetilanteessa ei ole perusteltua korottaa vakuutusmaksuja täysimääräisesti vaan käyttää tätä laissa olevaa mahdollisuutta siihen että työttömyysvakuutusrahasto velkaantuu

velvollisuus maksaa omavastuumaksua on yrityksillä jotka irtisanovat ikääntyneitä työntekijöitä niin kutsuttuun työttömyysputkeen

voimassa oleva laki on kirjoitettu alun perin sotien jälkeisenä aikana jolloin koko yhteiskunnan rakenne myös tuotantorakenne ja työelämä olivat hyvin erilaisia kuin nykyisin

vaikka lakia on toki pala palalta muutettu vuosikymmenten varrella se on osittain jäänyt työelämän muutoksista jälkeen eikä kokonaisuutta ole katsottu

tässä tuli hyvin laajasti isoihin kokonaisuuksiin liittyviä kysymyksiä monelta edustajalta ja vastaan niihin nyt kokonaisuudessaan

uudistuksessa ei muuteta työtapaturmavakuutusjärjestelmän perusrakenteita eikä työntekijän asemaa heikennetä

työntekijällä on edelleen oikeus hyvätasoiseen korvaukseen ansionmenetyksestä ammatilliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen sekä sairaanhoitoon jos häntä kohtaa työtapaturma tai ammattitauti

ei ole tulossa muutoksia ensi vuodelle mutta sitä seuraavalle vuodelle on tulossa muutoksia ja niitä valmistellaan parhaillaan

työnantajat edelleen rahoittavat nämä korvaukset vakuutusmaksuillaan

niiden osalta on tarkoitus toteuttaa säästöjä siten että kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat eniten sairastavat ja paljon lääkkeitä käyttävät ja tarvitsevat joutuisivat tästä muutoksesta kärsimään vähiten ja toisaalta myöskin olisivat niitä jotka sitten pystyisivät hyötymään tästä muutoksesta

täällä välineinä on silloin se omavastuuosuus sen lisäksi peruskorvausprosentti ja se lääkekatto joka meillä tälläkin hetkellä on käytössä

ehdotettava laki sisältää nykyistä tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat säännökset muun muassa niistä olosuhteista joissa sattunut tapaturma tai aiheutunut ammattitauti korvataan

sitten näistä sairausvakuutuskorvaussäästöistä jotka kohdistuvat harkinnanvaraiseen kuntoutukseen matkoihin ja hammashoitoon

työn tekeminen ei nykyisin rajoitu vain konttoriin kauppaan tai tehdassaliin vaan on myös liikkuvaa ja monimuotoista mikä on otettava pykälissä huomioon kattavan turvan varmistamiseksi

siihen syynä on muun muassa se että sieltä harkinnanvaraisen kuntoutuksen puolelta on siirtynyt tehtäviä sinne lakisääteisen kuntoutuksen puolelle joten kokonaisuudessaan kuntoutettavien määrään tällä ei ole niin suurta vaikutusta

hammashoidon osalta tilanne on se että on tarkoitus siirtyä samaan tarkastusväliin kuin julkisella puolella

lisäksi sosiaali ja terveysministeriön asettaman vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän päätösten perustelujen kehittämistä koskevat ehdotukset on otettu osaksi tätä esitystä

rakennepoliittisen ohjelman yhteydessä on linjattu että hampaiden tarkastusväli olisi kaksi vuotta nykyisen vuoden sijaan

myös kela korvausten osalta tarkoituksena on se että kela korvauksen hampaiden tarkistamista varten voi saada kahden vuoden välein

sosiaaliturvaviidakosta ja sen perkaamisesta kysyi edustaja rehula ja ymmärsin myös että perustulokysymys liittyi tähän samaan

pidän itse henkilökohtaisesti keskustan avausta perustulokeskustelun avaamiseksi varsin ilahduttavana ja mielelläni lähden käymään keskustelua siitä millä tavalla sosiaaliturvaa tulevaisuudessa suomessa voitaisiin uudelleen järjestää

sosiaaliturvalainsäädännön uudistamisessa ei ole kyse pelkästään sosiaaliturvasta vaan sitten täytyy miettiä myös verotuksen kokonaisuuksia ja monia muita asioita jotka siihen liittyvät

työntekijöiden kannalta selkeämmät korvaussäännökset lisäävät oikeusturvaa ja ratkaisujen ennakoitavuutta

koko sosiaalivakuutuksen kannalta työansiokäsitteen yhdenmukaistaminen entistä paremmin työeläkevakuutuksen kanssa edistää pyrkimystä yhdenmukaiseen työansioiden määrittelyyn mikä mahdollistaisi jatkossa paremmin esimerkiksi yhteisen tulorekisterin käyttämisen

tarkoituksena on yksi merkittävimmistä sosiaaliturvaan ja vakuutukseen liittyvistä lainsäädännöistä nyt uudistaa ja virtaviivaistaa

tilanne on se että hallitus on joutunut tekemään hyvinkin kipeitä ratkaisuja ja osa näistä ratkaisuista osa säästöistä kohdistuu myös lapsilisiin ja sitä kautta lapsiperheisiin

siitäkin huolimatta että sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle eivät verotuskysymykset kuulu ehkä muutamalla sanalla sanon tästä kompensaatiosta joka lapsilisäleikkauksille budjettiriihessä tehtiin

eli sikäli kuin täällä peräänkuulutettiin sitä että kaikkein varakkaimmat tai suurituloisimmat eivät välttämättä lapsilisiä tarvitsisi kompensaation saavat vain pieni ja keskituloiset

sitten ehkä vielä muutama sana työmarkkinatuen kuntaosuuden siirrosta kunnille ja työttömyyteen liittyvistä asioista

työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto kunnille on aiheuttanut paljon keskustelua ja sen kustannuksia kunnille kompensoidaan

sikäli on hyvä että siihen työttömyyteen päästään pureutumaan siellä peruskunnassa jossa myöskin välineet sitten monihallinnollisesti puuttua työllistämiseen puuttua siihen että myöskin kuntoutetaan ihminen työhön kykeneväksi ja annetaan välineitä toimia työmarkkinoilla kaikki on samassa paikassa

kunta ja te toimisto pystyvät tekemään hyvää yhteistyötä paikallisesti siitä meillä on paljon esimerkkejä ja kun vielä tämä kuntaosuus kannustaa toimimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin uskon että tällä saamme merkittäviä työllistäviä vaikutuksia aikaan

ensimmäiseksi edustaja wallinheimo nosti esille ammattiurheilijoiden aseman tämän lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä

urheilijoiden sosiaaliturvan uudistamista pohtinut työryhmä on sosiaali ja terveysministeriössä istunut ja myöskin päättänyt työnsä ja tarkoituksena on viedä niitä esityksiä mitkä sieltä työryhmästä tulivat eteenpäin mutta aivan kaikkia näitä edellä kuvattuja ongelmia ei tämäkään kokonaisuus kyllä tule kattamaan

mutta korostan että tämä uudistus koskee työntekijöiden lakisääteistä tapaturmavakuutusta eikä ammattiurheilijoita joiden asia sinänsä on tärkeä

edustaja mäkisalo ropponen ja edustaja mäntylä nostivat esille kysymyksen tästä niin kutsutusta homepaketista eli siitä millä tavalla voitaisiin tukea työpaikan vaihdossa saman työnantajan puitteissa

tätä lainsäädäntöhanketta on suunniteltu ja tehty yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa koska tämä on merkittävä työmarkkinaosapuoliin sekä työnantajiin että työntekijöihin liittyvä kysymys ja samassa yhteydessä on ollut keskustelussa tämä työpaikan vaihtoon ja homealtistukseen liittyvä korvaus ja tekniikka miten se asia voitaisiin hoitaa

itse henkilökohtaisesti katson asiaa sillä tavalla että tähän on todella varattu rahaa ja mikäli yksimielisyys löytyy niin valmius myös ainakin minulla henkilökohtaisesti on sitten viedä asiaa eteenpäin

mutta tämä on toki niin iso ja merkittävä kolmikannan yhteisymmärrystä vaativa asia kun on kyse työnantajien ja työntekijöiden keskinäisestä sopimisesta ja siihen liittyvistä kuvioista että itse ainakin ajattelen näin että toivoisin että yksimielisyys näin merkittävässä asiassa sitten työnantajien ja työntekijöiden kesken löytyisi

minulla on todella valmius jatkaa asian neuvottelemista ja myöskin eteenpäinviemistä mikäli tällainen yksimielisyys sitten löytyy

arvoisa puhemies

tällä esityksellä uudistettaisiin puolestaan maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työtapaturmia ja ammattitauteja koskeva lainsäädäntö vastaavalla tavalla kuin työntekijöitä ja muita yrittäjiä koskien tehtäisiin tässä uudessa työtapaturma ja ammattitautilaissa

tämä maatalousyrittäjiä ja apurahansaajia koskeva uusi laki vastaisikin paitsi sisällöltään myös rakenteeltaan ja kirjoitusasultaan hyvin pitkälle uutta työtapaturma ja ammattitautilakia

maatalousyrittäjien ja apurahansaajien vakuutusturva on jo nykyisellään keskeisiltä osin yhteneväinen työntekijöitä ja muita yrittäjiä koskevan turvan kanssa ja siksi on tärkeää että näitä kahta lainsäädännön uudistushanketta viedään eteenpäin samanaikaisesti

työtapaturma ja ammattitautivakuutus olisi maatalousyrittäjälle ja apurahansaajalle pakollinen aina silloin kun hänen olisi otettava maatalousyrittäjän eläkelain mukainen pakollinen eläkevakuutus

jos maatalousyrittäjä ei kuulu pakollisen eläkevakuutuksen piiriin hän voisi vakuuttaa itsensä työtapaturmien ja ammattitautien varalta vapaaehtoisella työajan vakuutuksella kuten tälläkin hetkellä

esityksellä ei ole arvioitu olevan merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia